eikö hallituksen edustajia hävetä näiden summien edessä kirkkain silmin vaatia suomalaisilta loputonta venymistä ja omasta sosiaalisesta hyvinvoinnista tinkimistä

jos näin tehtäisiin ja saksan kansa vetäisi tukensa liittokansleri merkeliltä ja jos markkinat näiden jälkeen näistä toimista hermostuisivat niin mikä selitys teiltä arvoisa ministeri katainen löytyisi jotta voisitte vierittää syyn talouskriisin syvenemisestä jälleen suomalaisten niskaan ja vaatia yhä suurempia uhrauksia euroopan taloustilanteen korjaamiseksi

salpausselän kuntajakoselvitykseen pakkomäärättiin valtiovarainministeriön taholta iitti nastola lahti hollola hämeenkoski ja kärkölä

olemme tehneet napakoita ja pontevia säästöpäätöksiä kuntatalouteen nojaten näihin kuntalaisten toiveisiin ja kuntalaisilta saamaamme palautteeseen

hollolan kunnan asukkaat ovat yleisesti ottaen keskimääräistä tyytyväisempiä kunnan palveluihin kaikissa peruspalveluryhmissä valtakunnallisen kyselytutkimuksen artun mukaan

kun olette nyt jälleen kerran kansalle osoittanut että hallitus osoittaa missä kaapin paikka seisoo että kansalaisten mielipiteellä ei ole väliä aiotteko todella pakkoliittää hollolan kunnan kokonaisena tai jopa palasina vai kunnioittaa kuntapäättäjien ja kuntalaisten halua pitää hollola itsenäisenä

viimeaikaisessa keskustelussa on korostunut huoli viranomaisresurssien riittävyydestä ja tasosta tulevaisuudessa

on kuitenkin realistista todeta että poliisin työturvallisuus heikkenee kun partioita vähennetään ja vaativiin tehtäviin mennään jatkossa pienemmällä porukalla usein myös vailla mahdollisuutta saada apujoukkoja

hälyttävää on myös se että yhä enemmän tulee postia kansalaisilta jotka kertovat pelkäävänsä omasta perheensä tai läheisensä puolesta

poliisien määrän vähentäminen entisestään sopii huonosti tähän yhtälöön

kuten nyt käsittelyssä olevassa sisäisen turvallisuuden selonteossa todetaan poliisien määrän pienentäminen tulee eittämättä johtamaan siihen että poliisin keskeisiä tehtäviä joudutaan jättämään hoitamatta sekä poliisin näkyvyyttä yleisillä paikoilla laskemaan

sisäisen turvallisuuden turvallisuushaasteisiin hallitus pyrkii vastaamaan muun muassa kehittämällä viranomaistoimintaa kaikilla hallinnonaloilla aikaisempaa voimakkaammin yhteisiin päämääriin tähtäävänä

kuten edustaja mattilakin totesi puheessaan suomen suunta ja linja on pidettävä kirkkaana jos haluamme pitää ja säilyttää suomen yhtenä maailman turvallisimmista

kok edustaja ohran puissa

maista

arvoisa puhemies

kreikan tukipakettitapauksessa useat talousasiantuntijat ympäri maailman ovat todenneet että kreikkaan uhkapelillä sijoitetut rahat eivät takaa voittoa ja varsin osuvasti on todettu kreikan olevan maksukyvytön

helmikuuta tänä vuonna esko rantasen kirjoituksessa mennään astetta pidemmälle ja katsotaan että kyseessä on harkittu ja teknisesti monimutkainen sekä kallis konkurssirikos joka on myös juridisesti epäilyttävä

siis samaa eu tasoa kuin useat muutkin eu päätökset

tämä uudistus pitää sisällään pääosin kannatettavia tavoitteita ja esityksiä esimerkiksi edellä mainitut viranomaisten yhteistyön tiivistäminen ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja myöskään ennalta ehkäisevän työn vaikuttavuutta ja merkitystä ei voi liikaa painottaa

kuntatalous on vaikeuksissa kuten niin hyvin tiedämme

paljon kysymyksiä herättää se miten rahoitus turvataan tämän tärkeän lakiesityksen toteuttamiseksi

hallintovaliokunta antoi kriittisen arvion sisäministeriön resurssitarpeen ja määrärahojen suhteesta

maassamme vallitsee tilanne jossa sisäisen turvallisuuden kestävyyttä koetellaan sekä kansalaisten että myös poliisien näkökulmasta

nyt hallitsematon maahanmuutto lisää niin ikään paineita resursseissa ja yleisessä jaksamisessa

lainsäätämisjärjestystä koskeva arviointi tapahtui lopulta perustuslaki poliisien määrä on laskussa johtuen niin rahoituksen kuin myös koulutusmäärien niukkuudesta

lisäksi poliisien irtisanoutumisia voi olla odotettavissa jos työssäjaksamisesta ei huolehdita ja ilmassa on käynnissä hallituksen lainvalmistelun kehittämisestä vastaa koko ajan epävarmuus oman työn jatkuvuudesta poliisien toimipisteiden ollessa lakkautusuhan alla

nyt on suomen vihellettävä peli poikki ja lopetettava uhkapeli suomalaisten verorahoilla ja sanottava jyrkkä ei evmlle sekä rahojen valumiselle tukipakettien kautta suomalaisten ulottumattomiin

valiokunta piti erittäin tarpeellisena sisäiseen turvallisuuteen ehdotettuja määrärahalisäyksiä ja totesi että viranomaisilla tulisi olla realistiset mahdollisuudet hoitaa niille osoitetut tehtävät

eu ei kyykytä se on saanut meidät jo rähmälleen

vaikka tämä lakiesitys nyt onkin parlamentaarisesti valmisteltu ja vihdoin tässä edessämme tuntuu sen toteutuminen ja säästöjen saaminen vielä kaukaiselta

hallituksen esityksessä todetaan että sote uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut koko maassa

rahoitus on kuitenkin epäselvä ja se herättää aiheellisesti kunnissa epävarmuutta kuinka kulut kuntien kesken lopulta jaetaan sosiaali ja terveydenhuolto kun kuitenkin käsittää joissakin kunnissa jopa yli kaksi kolmasosaa kunnan budjetista joten huoli rahoituksen järjestymisestä on aiheellinen

sitä pitäisi myös voida vaihtaa sujuvasti niin että kansalaiset sekä sosiaali ja terveydenhuoltoalan työntekijät voivat luottaa järjestelmien toimivuuteen ja tietojen oikeellisuuteen

ictn toimivuus ja hankkeet ovat kuitenkin erittäin tärkeitä asioita sote uudistuksessa mutta mistä tähän löytyvät tarvittavat taloudelliset panostukset

tästä esittelyssä olevasta sosiaali ja terveydenhuollon mallista ei vielä selviä millaisia palveluita tulee tai missä kansalaiset niitä saavat

kustannustehokkuuden nimissä ei kuitenkaan saa viedä palveluita kauemmaksi

kiitos sote työryhmälle jossa perussuomalaisista ansiokkaasti ovat toimineet kansanedustaja hanna mäntylä ja yleislääketieteen professori mauno vanhala

kiitos myös ministeri huoviselle joka on vetänyt sote uudistuksen kivirekeä sinnikkäästi eteenpäin

arvoisa puhemies

suomeen rakennetaan hallitusta kuuden puolueen voimalla

jos talous ei kasva työllisyys ei kohene eikä ostovoima lisäänny työttömyyden kasvu lisää köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä

toimitusministeriötä kilpenään käyttäen uusi hallitus tykittää heti tulikiveä ja tervaa oman maan kansalaisten päälle ennen kuin uuden hallituksen työ on varsinaisesti alkanutkaan

perussuomalaiset liputtavat kuitenkin edelleen siniristilipun puolesta ja pysyvät vahvoina linnakkeessa jossa suojellaan suomalaisten etuja

uudistus ei näin vaikuttaisi eläkejärjestelmämme kestävyyteen

yleensä palkinnot annetaan onnistumisista

ivan pavlovin ehdollistumisreaktioita tutkivissa koirakokeissa koirille saatiin ääni ja palkintomenetelmällä kuola valumaan jo pelkästä kellon kilahduksesta

siksi meidän on itse ryhdyttävä toimiin pk sektorin tukemiseksi omin toimin eikä jäädä odottelemaan jälleen kerran eun tyhjien lupausten haihtumista ilmaan

uudistaisimme muun muassa kehitysyhteistyöjärjestelmän

suomen hallitus päättää nyt ilmeisesti jatkaa suomalaisia riistävällä linjalla ja kerätä avustuskymmenykset suomen kansalta

esimerkiksi euroopan vakausmekanismin evmn perustamissopimusluonnos on selkeän karmaiseva siltä osin että siitä ei voi peruuttamalla poistua